onkin ollut lähinnä kummallista että täällä perussuomalaiset ovat haikailleet tuon tasausjärjestelmän perään joka on suunta pitkiin listoihin

sehän on ikään kuin askel pitkien listojen suuntaan

liikenne ja viestintävaliokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja teki tuohon mietintöönsä muutamia huomautuksia jotka tässä puheenvuorossa lyhyesti käyn lävitse

valiokunta pitää toimivaa joukkoliikennettä sekä kansalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien että liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin tärkeänä yhteiskunnan peruspalveluna

haluaisin kuulla ministerin näkökulman näihin pitkiin listoihin

oulun kaupungista tulee jatkossa joukkoliikennelaissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen oman alueensa lisäksi siis myös iin kempeleen limingan muhoksen ja tyrnävän alueella

arvoisa herra puhemies

lahjoituskatto on hyvä asia se nimenomaan lisää ehdokkaiden ja valituksi tulleiden riippumattomuutta yhdestä lahjoittajasta ja yhdestä rahoituslähteestä

valiokunta toteaa että ihmisten liikkuminen ja työssäkäynti kaupunkiseudulla tapahtuu usein pitkälti kuntarajoista riippumattomasti ja sen vuoksi kaupunkiseutujen joukkoliikennettä on syytä keskittää ja toimia kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntien kautta

kampanjakatto on kateuskatto

hallituksen esityksessä ehdotetaan että joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen peruuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät keskitetään koko maan osalta etelä pohjanmaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselle

hän sanoi että hän teki vaalikiertueen kolmosen ratikalla kuukausikortilla ja sen kiertueen kustannukset eivät olleet kovin korkeat

sitten kun verrataan lappia tai muuta maata isoja vaalipiirejä suuria etäisyyksiä niin jo pelkästään tämä fyysinen liikkuminen paikasta toiseen tuo kustannuksia paljon paljon enemmän kuin pienissä vaalipiireissä joissa on mahdollista toimia toisin

valiokunta katsoo että joukkoliikenteen lupahallinnon keskittäminen yhtenäistää käytäntöjä ja tulkintoja ja sen myötä vähentää myöskin näiden tulkintojen erilaisuutta maan alueilla

eli ei ole tasapuolista se että asetetaan kampanjakatto

edustaja viitanen täällä toi esille näkökulman omarahoituksen suhteesta ulkopuoliseen rahoitukseen ehdokkaan vaalirahoituksessa ikään kuin se olisi parempi asia että oma rahoitus on suurempi kuin ulkopuolinen

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että lupien myöntämisessä peruuttamisessa ja valvonnassa yhtenäistetään menettelytavat ja myös tietojärjestelmät tukevat tätä toimintaa

minä katson asiaa vähän niin että hyvän ja uskottavan ehdokkaan joka alueelta halutaan saada läpi taakse asettuu paljon ihmisiä myös rahoittajina

tällä hetkellä valtakunnallinen liikennelupajärjestelmä vallu ei täysin tue näitä lupien peruuttamiseen liittyviä käytäntöjä

valiokunta teki huomion myös siitä että tien päällä tapahtuva liikennelupien valvonta edellyttää resursointia ja tämän kautta saadaan ennalta ehkäisevä vaikutus liikennelupavalvontaan

ja vielä tuon esille sen mitä edellisessä puheenvuorossa että tämä on aina piristysruiske paikalliselle medialle

yleisesti valiokunta pitää tärkeänä ja erittäin tärkeänä lähivuosien tavoitteena linja autoliikenteen palvelutason turvaamista maan eri alueilla koko maassa

valiokunta toteaa myös että joukkoliikennetuella ja sen tason säilymisellä on olennainen merkitys joukkoliikennejärjestelmän toimivuuden ja tulevaisuuden kehityksen kannalta

arvoisa herra puhemies

rattijuopumus on myös tyypillistä uusintarikollisuutta

on usein esitetty itsekin olen esittänyt rattijuopumukseen syyllistyneelle pakollista alkolukkoa ja törkeään rattijuopumukseen syyllistyneiden ajoneuvon takavarikoimista valtiolle tai jos se on toisen omistama ajoneuvo niin sen arvon takavarikoimista valtiolle ja näiden varojen suuntaamista rikosuhrirahaston pääomaan

tämän hallituksen aikana luotu perusopetus paremmaksi ohjelma on tuonut hyvää uudistusta perusopetuksen eri osa alueille

ryhmäkokojen pienentämiseen on kohdennettu määrärahoja ja se tuntuu siellä konkreettisesti oppilaiden ja opettajien arjessa

on ollut myös opettajalle vapaaehtoista hakeutua ohjaamaan sellaista kerhoa jossa haluaa oman panoksensa vielä opettajan raskaan päivätyön jälkeen tarjota

se vapaamuotoisuus joka näissä kerhoissa on tuo erittäin tärkeän elementin sosiaalisten taitojen oppimiseen ja siihen ryhmäytymiseen johon ei ole mahdollisuutta koulun arkisessa tuntiopetustilanteessa

mutta tämä lakiesitys ikään kuin pakottaisi nyt järjestämään kerhoja

herää kysymys kuka siinä kunnassa jossa ei olekaan sitten niitä nuoria innokkaita opettajia valmiina koulupäivän jälkeen järjestämään kerhoja niitä sitten järjestää

tästä perusajatuksesta

nythän on säädetty niin että se ilmoitusvelvollisuus on olemassa ja sitten nämä mainitsemanne poikkeukset ovat käytettävissä jos niihin perusteita löytyy

kuka järjestää sitä opetusta velvoitetaanko opettajat ohjaamaan kerhoja ja lisäksi velvoitetaanko hetken päästä jokainen oppilas osallistumaan johonkin kerhoon

koko ajan yritetään jouduttaa rikosprosesseja tutkintaa ja sitten tehdään näitä lisäsäännöksiä ja poikkeuksia jotka pitää perustella ja jos eivät ne perustelut ole pitäviä niin silloin taas siinä viranomainen virkamies on luupin alla

esimerkiksi tuo poikkeus siitä että tätä peitetoiminnan käyttökieltoa ja tai osittain ilmoitus ilmoitusvelvollisuutta voidaan lykätä kaksi vuotta onko se teidän mielestänne riittävä aika

kerhotoiminta on parhaillaan sellaista ainakin itse koin niin että siinä on samanlaista ideaa kuin nyt on esitetty tässä etsivän nuorisotyön ideassa eli etsitään niitä henkilöitä joiden uskotaan tarvitsevan tällaista toimintaa

jos on vakavasta rikoksesta kysymys niin toivottavasti se konna vielä lusii yli kaksi vuotta siitä mutta senkin jälkeen tuo peitetoiminnassa ollut henkilö tai tiedottaja on sitten vaarassa kun tuo henkilö vapautuu lusimasta sitä rikosta

niin silloin itsekin toimin eli ikään kuin rekrytoin sinne liikuntakerhoon tai teknisen työn kerhoon sellaisia kavereita joiden näin tarvitsevan sellaista toimintaa

arvoisa herra puhemies

palaan vielä tuohon tärkeään kysymykseen jonka edustaja rundgren nosti esille elikkä haja asutusalueen rakennushankkeisiin

se vapaaehtoisuus tässä johtaa helposti siihen että sinne kerhoon hakeutuvat vain ne jotka ovat muutenkin kiinnostuneita ja muutenkin hyviä siinä asiassa jota kerhossa käsitellään

tietooni on tullut sellaisia asioita että kun haetaan rakennuslupaa tai lähdetään tähän hankesuunnitteluun haja asutusalueille omakotitalo tai sitten tuotantolaitos yritystoimintaa varten niin siellä siinä vaiheessa kysellään näiltä rakennushankkeen suunnittelijoilta sitä tarvitsetteko terveyspalveluja aiotteko asua täällä kuinka vanhaksi

arvoisa puhemies

käsittelyssä on nyt maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettava laki jossa ehdotetaan että turvapaikanhakija joka on euroopan unionin islannin lichtensteinin norjan tai sveitsin kansalainen ei kuuluisi enää vastaanoton piiriin sen jälkeen kun on saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa

miten paljon tässä lain valmistelussa on otettu tämmöistä alueellista yhdenvertaisuutta esille ja miten arvioitte sen vaikuttavan alueellisen yhdenvertaisuuden arviointiin

nyt kun tuntijakouudistuksessa keskustellaan taito ja taideaineiden lisäämisestä mahdollisesti oppituntimääriä lisäämällä näen tässä myös sellaisen huolen että kun kerhotoimintaa lisätään se saattaa vähentää taito ja taideaineiden kiinnostavuutta valinnaisaineina

esimerkiksi väestö ikääntyy ja ihmiset tarvitsevat sähköisiä palveluita laajakaistayhteyksiä jotka eivät ole tasavertaisia koko maassa

tämä esitys on erittäin hyvä ja sillä hallitus osoittaa hyvää tilannetajua tässä hyvin polttavassa maahanmuuttoon liittyvässä ongelmassa

on todella pöyristyttävää kuulla että tällaista arviointia tehdään siinä vaiheessa kun ihminen on jättämässä rakennuslupahakemusta

voidaanko tätä yhdenvertaisuuslakia soveltaa näihin tapauksiin kun arvioidaan esimerkiksi palveluiden saatavuutta sähköisessä muodossa

siinä tullaankin siihen missä kohtaa tämä parlamentaarinen ohjaus ja ihmisten perustuslaillinen oikeus valita asuinpaikkansa ja kehittää elinkeinoaan tässä maassa niin missä kohtaa se ei se niin kun suhteutetaan siihen yhteiskunnalliseen tavoitteeseen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja ohjata tämän rakentamisen keskittymistä

jos tarjottimella on vapaamuotoista toimintaa koulupäivän jälkeen niin saattaa olla että sitten valinnaisaineina näitä aineita ei valita

viime vuoden aikana monet unionin kansalaiset ovat hakeneet suomesta turvapaikkaa ja käyneet useita kertoja kotimaassaan ja tulleet takaisin hakemaan turvapaikkaa

on tärkeää että nuoret osallistuvat ja oppivat liikunnan tarpeen ja sen että ihmisten viikko ohjelmaan ikään kuin kuuluu liikkuminen ja tämä opitaan koululiikunnan myötä

arvoisa puhemies

samoin keskustelu taito ja taideaineiden tärkeydestä kumpuaa helposti tuolta aalto yliopistoa ja muotoilun tärkeyttä koskevasta keskustelusta

mistä niitä uusia muotoilun ja innovaatioiden kehittäjiä tulee jos taito ja taideaineiden kokemus jää liian ohueksi

miten tekijänoikeusjärjestelmää voitaisiin kehittää niin että turvataan tekijöiden oikeus palkkaan tehdystä työstä mutta tuetaan myös tietoyhteiskunnan kehitystä

useimmissa muissa unionin jäsenmaissa turvapaikkahakemukset käsitellään nopeutetussa aikataulussa silloin kun ne tulevat unionin jäsenmaiden kansalaisilta

tässä tapauksessa maan ulkopuoliselta taholta painostettiin perustamaan erityistuomioistuin ja loukkaamaan sen kautta suomen perustuslain silloisia ja nykyisiä periaatteita muun muassa taannehtivan rikoslain kiellosta

mäkelän esitys siitä että tulisi tutkia kolmannen sektorin ohjaajien mahdollisuudet koulujen järjestämän kerhotoiminnan vetäjiksi on erittäinkin kannatettava

suomen viranomaisilla ja suomalaisilla pitää olla oikeus kysyä keitä me tarvitsemme suomeen onko tulijoilla oikeus saada heti rajan yli astuttuaan ja taikasanan asylum sanottuaan lähes täydet kansalaisoikeudet ja sosiaaliturva

tässä edustajat autto ja myllykoski toivat esille kysymyksen seutu työmatka ja kaupunkilippujen jatkuvuudesta ja siitä miten ne kelpaavat jatkossa kaupunkiseutujen liikenteessä

turvapaikanhakijoiden toimeentulotukijärjestelmä onkin syytä uudistaa kun se nykyisellään mahdollistaa oleilun ja rahallisen tuen saamisen vielä kuukauden kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeenkin

tällä hetkellähän alueella ollaan tekemässä selvitystä siitä jatketaanko seudullista liikennettä markkinavetoisesti vai järjestetäänkö kaupunkiseudun toimesta tämä liikenteen suunnittelu

onhan niin että osalle turvapaikanhakijoista yhden kuukauden toimeentulotukisumma on vastustamaton houkutin huolimatta siitä että tietää jo maahan tullessaan tulevansa käännytetyksi

tässä on tiettyjä uhkia nyt kaupunki ja työmatkalippujen kelpaamisesta näiden kaupunkiseutujen välillä toimivassa markkinaehtoisessa liikenteessä

jos maahan pyrkivä on tottunut kotimaassaan tekemään pitkää päivää perheensä elättääkseen ei kotoutumista suomeen ainakaan helpota kaiken tarjoileminen valmiina

valiokunta on ottanut tämän asian omaksi asiakseen ja selvitettäväkseen koska haluamme turvata että tämä seutu kaupunki ja työmatkalippujen käytettävyys edelleen olisi mahdollista

eri liikennemuotojen yhdistäminen joka tuossa oli huolena että toimiiko linja autoliikenne ja raideliikenne yhdessä on tietysti sellainen asia jota pitää tutkia ja hakea näitä mahdollisuuksia

löperö suhtautuminen niihin jotka käyttävät suomalaisten avointa hyväntahtoisuutta hyväkseen on omiaan lisäämään väärinkäytöksiä ja heikentää yhteiskuntamme arvostusta

arvoisa puhemies

hevostalous ja hevosurheilu ovat viime vuosina lisääntyneet tässä maassa ja tulleet suositummiksi

tämä valtakunnallinen joukkoliikennelippu yhtenäinen lippu on tällä hetkellä selvitettävänä jotta samalla lipulla voisi kulkea niin bussiliikenteessä raideliikenteessä kuin paikallisessa kaupunkiliikenteessäkin

jos raha automaattiyhdistyksen veikkauksen ja fintoton rahapelit yhdistettäisiin niin itse näen että hevosurheilun ja hevospelien kehittäminen ei olisi yhtä hyvällä kasvu uralla kuin se nyt on hippoksen ja fintoton toiminnan puitteissa mahdollista

ne antavat siten maahanmuuttajille kunniallisen tavan sulautua yhteiskuntaan tekemällä työtä ja rakentamalla omaa ja perheensä tulevaisuutta uudessa kotimaassa

se on kuitenkin erikoisala tässä pelitoiminnassakin ja siellä on paljon kehittämispotentiaalia ja kasvupotentiaalia olemassa

työnteon kautta maahanmuuttaja saa kontaktin valtaväestöön oppii kieltä ja toisaalta tulee helpommin hyväksytyksi kanta asukkaiden silmissä

rahapelien yleishyödyllinen voitonjako tulee säilyttää koska se on meidän yhteiskuntamme etu siinäkin tilanteessa että paineet kilpailun avaamiseen ovat olemassa kuten tiedetään

uskonkin että syksyllä vaalien lähestyessä kun ensi vuoden budjettia laaditaan niin tuo talousarvioaloitteiden toiveiden tynnyri täytetään jälleen katteettomilla aloitteilla

samalla kun valtion tulisi kantaa vastuuta todella hädässä olevista maahantulijoista on huolehdittava myös siitä ettei maahanmuuttajille myönnetä erioikeuksia ja poljeta omaa kulttuuria ja tasa arvoperintöä erilaisuutta kohdattaessa

mutta rahapelien myötä myös haittavaikutukset niin kuin on kuultu peliriippuvaisuus ovat kasvussa ja aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia

liikenne ja viestintävaliokunta paneutuu lausunnossaan tästä kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta liikenteen päästöihin ja erityisesti vaihtoehtoisiin liikenteen polttoaineisiin

kansainvälistyvässä maailmassa on tärkeää että nuoret pääsevät toiseen maahan töihin hetkeksi tutustumaan eri yhteiskunnan toimintaan ja kulttuuriin ja siihen työelämään siellä toisessa maassa

käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

vastaanoton kustannukset jotka korvataan täysimääräisesti valtion varoista laskisivat sekä vähentyneiden hakemuksien että vastaanottokeskuksessa vietetyn ajan lyhentymisen vuoksi

arvoisa rouva puhemies

työelämän laatu ja työssäjaksaminen ja hyvä johtaminen vaikuttavat työurien pituuteen merkittävästä ja niihin on syytä kiinnittää huomiota nyt kun työeläkeikää nostetaan

tässä lainsäädännössä on tarkoitus säätää rangaistavaksi tapon murhan surman törkeän pahoinpitelyn panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu

nämä resurssit voitaisiin käyttää paremmin muiden kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyyn mikä lyhentäisi näiden hakemusten käsittelyaikoja

nestemäisten biopolttoaineiden yksi hyöty on siinä että ne eivät tarvitse uutta jakeluverkkoa vaan nykyinen nestemäisten polttoaineiden jakeluverkko olisi käytettävissä ja siinä mielessä olisi taloudellista kehittää tätä

tämä lakiesitys on erittäin kannatettava

ainakin itselleni on tullut sen suuntaisia kommentteja muista maista että halukkuutta tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja nimenomaan siihen työelämään täällä on muiden maiden nuorilla ja se on ihan kannatettava asia niin kuin myös tämä

viime kaudella viime eduskuntakaudella edustaja hakola teki lakialoitteen tästä asiasta ja ajoimme ponnekkaasti tuota lakiesitystä mutta viime kaudella oikeusministeri brax ei toimeen tarttunut eikä ryhtynyt valmisteluun tämän lain tuomiseksi eduskuntaan

ja sitten nestemäisten biopolttoaineiden kehittämisessä ei ole pelkkä ilmastonäkökulma vaan se on erityisesti elinkeinopoliittinen ja työllisyysnäkökulma

kokoomuksen lakivaliokuntatyöryhmässä silloin pohdimme monesti miten tätä asiaa viedään eteenpäin ja veimme tuon asian silloin hallitusohjelmaneuvottelupöydälle ja päähallituspuolueiden kokoomuksen ja sdpn neuvottelutuloksena tämä lakiesitys nyt täällä on

arvoisat

nyt ei varmasti käy niin että on pyytänyt väärään kohtaan

puheenvuoron kun oli tarkoitus pitää kohta

yksi puheenvuoro kuitenkin kirjata

kiitos kuuluu myös oikeusministeri henrikssonille joka on tarmokkaasti ja hyvässä hengessä lakivaliokunnan kanssa tuonut tämän esityksen nyt tänne saliin

hallituksen esitys

arvoisa herra puhemies

liikenne ja ihmisten liikkuminen eivät ole haitta tälle yhteiskunnalle vaan välttämätön edellytys taloudelliselle kasvulle ja hyvinvoinnille

tämä käsittelyssä oleva puitepäätös on erittäin kannatettava

täytyy sanoa että tämä laki on yksi merkkipaalu yltiöliberaalin kriminaalipolitiikan muutoksessa kohti uhrien parempaa lainsuojaa ja keskivertokansalaisen oikeustajua

rikollisuus on kansainvälistynyt viime vuosina ja se näkyy tällä hetkelläkin suomen vankiloissa suurena määränä ulkomaalaisia vankeja

suomi ei menesty jos eivät ihmiset liiku ja sillä lailla hyvinvointia pystytä kasvattamaan

tuo rikollisuuden kansainvälistyminen merkitsee myös rikollisuuden verkottumista ja sitä kautta lieveilmiöitä jotka myös suomessa ovat nähtävillä

on erittäin hyvä että tämä rikosten valmistelu nyt kriminalisoidaan

tätä verkottumista tapahtuu vankiloissa päivittäin ulkomaalaisten ja suomalaisten vankien kesken ja kun tuo vapaus koittaa niin sitten taas kumppanuus lähtee toimimaan